lopuksi totean että ihmettelen suuresti mitä ihmeen syntistä tässä audissa nyt erityisesti on että auto kuin auto mielestäni joten ei siitä kannata periaateriitaa tehdä millä autolla ministerit kulkevat

en minä nyt odottanutkaan että pääminiseri sipilä kuultuaan meidän vaihtoehtomme sanoo että hän pyytää eroa ja ilmoittaa että uusi hallitus astuu voimaan mutta mitä odotin on että hän olisi sanonut että täällä on pari hyvää ideaa opposition vaihtoehdoissa

tässä aletaan päästä olennaiseen koska kysymys on siitä mitä puhutaan julkisesti ja tupailloissa ja mitä tehdään päätöksenteossa

en tiedä ehkä se tulee ed

arvoisa puhemies

todellakin tämä nyt esitelty eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti on sillä tavalla erinomainen että se katsoo venäjää mahdollisuuksien kannalta ja se on se meille oikea suhtautumistapa

kyllähän ensi vuoden alusta kansalaiset näkevät mikä on tämä oikeudenmukainen verolinja kun alkavat sähkölaskut nousta ja koko tämä energiaverolasku tulee ja se näkyy myös lämmityksen kustannusten huomattavana nousuna

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja kunnostustyö tuottaa sille että maa metsätalousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto

miksi ihmeessä ei käy esimerkiksi puheenjohtaja rinteen ehdotus siitä että käytettäisiin työttömyysturvaa siihen että sen sijaan että maksetaan joutilaisuudesta maksettaisiin työllistymisestä

tätä päätöstä ei myöskään voi hyväksyä

on aihetta muistuttaa että juuri kun yleisradiolaki uusittiin tuoreeltaan linjattiin että yleisradion menoja ei siirretä valtion kehykseen ja sitä kautta tosiasiallisesti osaksi valtiontaloutta ja samaan keskusteluun muiden valtion menojen kanssa

arvoisa puhemies

olemme viime aikoina ja syksyn aikana käyneet erittäin vilkasta keskustelua perusturvasta ja sen takia olenkin hyvin yllättynyt tästä lakiesityksestä että se nimenomaan pienituloisten toimeentuloa heikentää

mutta samalla on hyvin tärkeää että meillä ei tule tämmöistä jälkisuomettuneen kauden myöhäisrekyyliä jossa ryhdytään urheilemaan sillä kuka sanoo rumimman sanan venäjästä niin että se on kaikkein kovin kaveri

miksi se ei käy

kun ulkoministeri tuomioja puhui siitä että pitää olla arvio siitä että sieltä voidaan poistua anteeksi entinen ulkoministeri tuomioja puhui niin sehän on ihan oikea arvio

ja toinen

miksi ei käy että kun yrittäjä palkkaa ensimmäisen työntekijän hän saisi siihen pienen avustuksen jotta autettaisiin näitä pienyrityksiä kasvuun

arvoisa puhemies

koen myös että pitäisi saada korjaus tähän hallituksen esitykseen

näinhän aiheutetaan jos näin hyväksyttäisiin tilanne jossa pysyvästi yleisradion menoja tarkastellaan yhteydessä muihin menoihin että tämä toiminta saatetaan riippuvaiseksi ja vastakkain muiden tarpeellisten menojen kanssa joita esimerkkejä tässä aletaan jo aika lähellä olemaankin että näitä keskustelun kautta haetaan

arvoisa puhemies

sen takia kannatan erinomaisen perusteltua ed

kun kuuntelin ministeri kataisen vauhdikasta esiintymistä niin tuli kyllä mieleen että jos ministerin voisi kytkeä valtakunnan sähköverkkoon niin yksi ydinvoimala voitaisiin jättää rakentamatta

eu parlamentissa brysselissä tilanne on vähän toinen

siirtymä

käyttäkää paikalta

kyllä niissä on ollut tällaista neulanpistopolitiikkaa jossa on käyty ikään kuin vähän urheilemassa sillä mitä pikkuisen semmoista ylimääräistä ilkeyttä voisi huom

syyt miksi menimme sinne ovat olemassa jos sieltä poistutaan poistutaan hyvässä järjestyksessä muun kansainvälisen yhteisön kanssa eikä lähdetä käpykaartissa luikkimaan mikä on vasemmistoliiton linja ja ikävä kyllä tuntuu että kun timo soini on poistunut niin pikkuisen myös perussuomalaisten linja

halusin myös käyttää tässä puheenvuoron koska siitä huolimatta että ilta on rientänyt ja sali on kohtuullisen tyhjä ja oikealla laidalla ei ole ketään tämä itse asia on äärimmäisen tärkeä

käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

mikä on meidän erimielisyytemme ydin tässä

se on se laitammeko tähän päätökseen sellaisia ehtoja että myös pankit ja sijoittajat tulevat mukaan vastuunkantamiseen ja teemmekö sellaisen linjauksen että ajamme rahoitusjärjestelmän isoa remonttia jotta tämä ei pääse toistumaan

keskustelu

suomettumista on se ettei osata puhua asioista niiden oikeilla nimillä silloin kun on ongelmia mutta ei tarkoituksena ole myöskään toisten loukkaaminen eikä tämmöinen neulanpistopolitiikka jolla pitää urheilla sillä miten saisi eniten huomiota

kun kehyksistä puhutaan niin sehän on juuri hallituksen tapa hallita kokonaismenoja ja ottaa ne omaan säätelyynsä

ja kysymys on siitä mitä me teemme silloin kun työttömyys lähtee kasvuun

se on aika iso kysymys

tätä kehitystä tähän saakka kaikki eduskuntapuolueet ovat halunneet vastustaa ja lähteä siitä että on tehty erillinen lainsäädäntö juuri siksi että yleisradion rahoitus on turvattu eikä riipu kulloisenkin hallituksen mielihaluista tai siitä mielipahasta jota mahdollisesti uutisointi on aiheuttanut

moraalikadon ongelma on todellinen

tähän liittyy myös ja sanon sen nyt tässä yhteydessä avoimesti se että en pitänyt kauhean onnistuneena aikoinaan enkä pidä vieläkään ulkoministeri stubbin georgia puhetta suomen suurlähettiläille koska se lähti siitä ajatuksesta että me rupeamme ikään kuin tämmöistä patoamispolitiikkaa tekemään nähtiin nämä georgian tapahtumat maailmanhistorian mittavimpana kysymyksenä

aina kun pelastetaan pankkeja suurten riskien tullessa kohdalle herää se kysymys mitä tehdään seuraavalla kerralla

vai onko niin että yhteiskunnan täytyy tehdä se mikä on yhteiskunnan tehtävä ja katsoa niitä tukitoimia joilla voidaan työhön paluuta tukea ja antaa myös oikeanlaatuista koulutusta jotta sitten kun nousu alkaa ihmisillä olisi ammattitaitovalmiudet kohdallansa ja mahdollisimman moni pääsisi tämän vaikean vaiheen ylitse

puolustan yleisradion asemaa olosuhteissa joissa säännöllisin välein itsellekin tulee semmoinen tunne että miksi noin ja ei kai ja nyt tulee kohtuutonta kritiikkiä mutta senkin jälkeen meillä täytyy olla kykyä kritiikin sietämiseen myös silloin kun se tulee kansallisesta yleisradioyhtiöstä

me haluamme että tähän päätökseen tulevat pankit mukaan vastuuseen ja tulee rahoitusjärjestelmän uudistus niin että te ette ole täällä taas hetken kuluttua uudelleen pyytämässä lisävaltakirjaa

myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille komi kiuru tuula väätäinen tiainen kärnä alanko kahiluoto ja lohela ja sen jälkeen ministerin vastaus ja sitten puhujalistaan

kun yhdysvallat painoi reset nappia niin onneksi me olimme oikeassa joukossa niin että me voimme lähteä tähän uuteen yhteistyön politiikkaan jota ministeri stubb tässä hyvin esitteli

ilmeisesti

eriusko moni rikas ja ei

mutta täytyy nähdä niin että meidän etumme on että venäjä kehittyy suuria mahdollisuuksia ovat arktinen yhteistyö pietari ja meidän pitää olla tässä kehityksessä mukana

onko se tämä kova markkinavoimien linja vai onko se lähtökohta että markkinavoimat ovat hyvä isäntä mutta huono renki ja että tällaisessa työttömyystilanteessa yhteiskunnan pitää tehdä se oma voitavansa

pidän myönteisenä sitä että ministeri kertoi hallituksen olevan valmis varhentamaan parlamentaarista työtä yleisradion aseman ja lainsäädännön rahoituksen osalta

arvoisa puhemies

te olette istunut siellä eun ministerivaliokunnassa ohjeistamassa suomen neuvottelijoita koko tämän ajan ja nyt te lykkäsitte tämän loppusuoralla sitten muille

esimerkiksi puutulliasiassa olisin toivonut hallitukselta kovempaa politiikkaa mutta en täällä terminologisen urheilun puolella jota eräät harrastavat

se on tämmöinen tyly leikkauslista palkansaajien kannalta ja se koskee sekä palkkojen leikkaamista että sitten sairausajan korvausten leikkaamista ja työttömyysturvan leikkaamista ja listaa voi jatkaa aika pitkälle

se on hyvä merkki ja toivon että tästä voisi tulla uusi startti yleisradion asioiden hoidolle niin että päätökset tehdään vanhan perinteen mukaisesti että yleisradio on eduskunnan valvoma laitos ja päätökset tehdään eduskunnassa ilman hallitusoppositio asemaa

koko pohjoismainen ajattelu kaikissa pohjoismaissa on ollut että työttömyyden sattuessa asia ei jää yksin yksilön harteille eikä työttömyys ole yksilön syytä vaan tarvitaan myös yhteiskunnan toimia ja ne toimet ovat lähteneet suorista työllisyysmäärärahoista ja sitten erilaisista koulutukseen ja työhön paluuseen liittyvistä määrärahoista

mitä tulee takauksiin ministeri pekkarinen niin teidän pääministerinne sopi eurooppa neuvostossa näistä takauksista ja hän on sen sentään uskaltanut jälkeenpäin tunnustaakin toteamalla muun muassa suomen yleisradion haastattelussa että takaukset ovat nousussa jopa kaksinkertaistumassa

todellakin maapallon ja meidän ihmisten jotka olemme vastuussa kehityksestä joka täällä tapahtuu viime kädessä päättäjinä täytyy muuttaa omaa toimintaamme jotta estämme sen tuhoisan kuvan joka myös täällä eteen on maalattu

tämän ehto on kuitenkin se että tässä työryhmässä voivat kaikki asiat olla tyhjältä pöydältä päätettävissä eikä niin että kerrottaisiin etukäteen mitä hallitus on päättänyt ja sitten vaadittaisiin niitä jotka tulevat myöhemmin pöytään vain hyväksymään tätä linjaa

niin että kun se takki nyt vaihtuu ministeri pekkarinen teillä viikoittain puhun koko puolueesta niin kysyn teiltä nyt yhden kerran

mutta tämänkin jälkeen sitten kun ratkaisuja tehdään on tärkeätä tunnustaa ihmisille suoraan että tästä tulee muuten aika kallis lasku että tämä ei tule olemaan ilmaista vaan tästä tulee kustannuksia

tämän jälkeen ryhmäpuheenvuorot

uskon että jos historia katsotaan lävitse yleisradion kaikki vaiheet niin lähes kaikki tai kaikki päätyvät siihen että tämä menettely jossa yleisradio on eduskunnan valvonnassa on se oikea menettely ja että palataan takaisin kulttuuriin jossa hallitus ei tee yksipuolisia päätöksiä yleisradion asioista vaan ne ratkaisut tehdään tässä salissa niin että suomen kansa voi luottaa siihen että yleisradiolla on vapaat toimintaedellytykset tehdä riippumatonta ja kriittistä journalismia aina kulloisiakin valtaa pitäviä kohtaan ovat ne valtaa pitävät sitten hallituksessa eduskunnassa liike elämässä tai muualla

ja nyt näyttää siltä ja tämä on sitten isompi kysymys että tämä lisäbudjetti tavallaan kertoo hallituksen tietoisesta valinnasta että hallituksen tietoinen valinta on se että hallitus pesee kätensä sanomalla että rahat on loppu

puheenjohtaja rinne on tarjonnut tätä rinteen mallia eli sitä että käytetään työttömyysturvaa sen sijaan että maksetaan joutilaisuudesta aktiivisesti että syntyy työpaikkoja että voi ottaa tukisetelin mukaansa

me emme varmaan tätä historiankirjoitusta saa ihan täysin yhtäläiseksi niin että siihen varmaan jää eroja

jos prosentti häviää kansantuotteesta niin kuin muun muassa sternin raportissa arvioitiin niin se on kyllä aikamoinen lovi ja sen lisäksi tulee sitten kaikki se mikä täytyy maksaa tästä kalliimmasta energiasta ja muista suojatoimista

eikö ministeri lindström näihin ajatuksiin voisi tarttua ja käyttää näitä hyväksi

mutta on kyllä hyvä ottaa todesta kuitenkin nämä tosiasiat jotka edustaja rinne tässä edellä sanoi että kun tästä velkaantumisesta puhutaan ja siitä ollaan huolissaan niin jostain kumman syystä ne jotka siitä eniten täällä puhuvat ovat olleet eniten vastuussa sen velan synnyttämisestä

kysymys kuuluu silloin kuka tämän maksaa ja tässä suosittelisin hallitukselle rehellisyyttä ja sen muistamista että pitäisi nyt lähteä miettimään miten joku energialasku jaetaan oikeudenmukaisella tavalla

ja se on kyllä kumma juttu että ne rahat loppuvat juuri sillä hetkellä kun pitäisi tehdä jotain työllisyyden hyväksi mutta sitten rahaa on kyllä käyttää vaikkapa nyt otan yhden esimerkin satoja miljoonia autoveron alennukseen vaikka on päivänselvää että sillä ei nyt kyllä työllisyyttä lisätä ja tuskinpa se nyt hirveästi vientiäkään lisää että tuontitavaroiden hintaa lasketaan

vielä edustajat pekkarinen ja kettunen sen jälkeen ministerin vastauspuheenvuoro ja sitten aletaan mennä puhujalistaan

eihän tämä asioita vie eteenpäin ja me voimme tutkia näitä vaikka yhdessä salin ulkopuolella mutta totean kuitenkin että sdp on jättänyt vakavasti otettavia ehdotuksia myös edustaja viitasen puheenvuorossa

arvoisa puhemies

historiankirjoituksen kannalta on syytä vaan todeta että kun sdp oli hallituksessa ja keskusta oppositiossa niin sdp käynnisti parlamentaarisen työn turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelussa ja pyysi siihen keskustapuolueen mukaan

eli ollaan tilanteessa että tämä puoli ei kiinnosta ja sitten lähtökohta on että kun tulee paljon työttömyyttä sitten ruvetaan heikentämään työehtoja ajetaan työttömyysturvaa alas ja lähdetään siitä että yritetään tällä halvan työvoiman konseptilla pärjätä

kun olemme edustaja zyskowiczin kanssa vaihtaneet paikkoja niin täytyy nauttia nyt koko rahan edestä tästä mahdollisuudesta että neljän vuoden tauon jälkeen pääsee puhumaan ja sen takia käytän vielä tähän loppukeskusteluun hetken aikaa

useita

tel maksun alennus vaikuttaisi välittömästi kilpailukykyyn ja ostovoimaan tämän lisäksi rinteen malli työllistämiseen ja yrittäjän tuki ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen

mitä tulee edelliseen hallitukseen olimme hallituksessa kokoomus oppositiossa mutta pidimme perusteltuna että tämä paras uudistus valmistellaan lavealta pohjalta koska siinä tarvitaan isompaa yhteisymmärrystä

nyt on vielä pyydetty neljä vastauspuheenvuoroa

arvoisa puhemies

kun tässä edustaja niikko ja eräät muutkin perussuomalaisten edustajat ovat puhuneet siitä mitä perussuomalaiset ajattelevat tai tekevät niin oikeastaan siitähän nyt enää ei ole kysymys vaan on sovittu hallitukselle yhteinen linja ja perussuomalaiset hallituspuolueena varmastikin puolustavat tätä hallituksen yhteistä linjaa

mutta kaikki tutkimukset kertovat ja näitä on vaikka kuinka paljon että kehittyneissä yhteiskunnissa semmoista vaihtoehtoa että halvalla työvoimalla voisi pärjätä ei ole koska aina sieltä alhaalta tulee joku muu kansakunta joka tarjoaa vielä halvempaa työvoimaa

söderman sanoi valtionhallinnon kehittäminen on asia jossa olisi toivottavaa olla pidemmän ajan yksimielisyys ettemme ole tilanteessa niin kuin joissakin kehittymättömissä maissa ollaan että hallinnon rajoja piirustellaan aina sen mukaan kuka sattuu vallassa kulloinkin olemaan

kysyn vielä minkä ihmeen takia te lykkäsitte tämän portugali asian hoidon ja te ette näitä teidän teräviä mielipiteitänne toteuttanut silloin kun teillä oli siihen mahdollisuus eu ministerivaliokunnassa kun te ohjeistitte suomen neuvottelijoita

vaikka kuinka yritin kuunnella ministeriä en vieläkään löytänyt sieltä tekijää joka estäisi sen että teemme yhdet valtakunnalliset säännöt niin kuin täällä ed

tällä en tarkoita sitä että mitä tahansa palkkoja voitaisiin perustella mutta kilpailuetua halvasta työvoimasta ei suomelle tule niin kuin ei tule millekään länsimaiselle yhteiskunnalle joka on kehityksessä kohtuullisen pitkällä

arvoisa puhemies

kiinteistöjen jotka ovat vesistöjen äärellä suoraan pohjavesialueella saastuttaminen tietenkin on aito ongelma ja siihenhän tässä tähdätään että se poistuu verrattuna niihin kiinteistöihin jotka ovat tosi kaukana vesistöistä

se on kohtuullisen järkevä linja ei täydellinen mutta kohtuullisen järkevä ja sen puolesta voi kyllä mainesanoja antaa sekä täällä että ulkomailla